vaarana on minun käsittääkseni se että jos hintoja lähdetään korottamaan niin salakuljetus lisääntyy välittömästi ja kotipoltto samaten tuolla reuna alueilla ja miksei myöskin kaupunkiasunnoissa

mutta arvoisa puhemies olisin kysynyt valtiovarainministeriltä että

muilla kulkuneuvoilla se kestää liian pitkään

arvoisa puhemies

jos tämä eun ajama hallituksen esitys tässä muodossa pitää hyväksyä onko mitään mahdollisuuksia tukea suomalaista lentoyhtiötä että se pystyisi palvelemaan nimenomaan yrityksiä ja ihmisiä jotka asuvat reuna alueilla ja joiden pitäisi päästä nopeasti helsingin kautta ulkomaille

viron hintataso on sen verran alhainen että vaikka siellä joitakin korotuksia on tehty niin kuitenkin se ero suomen viinan hintaan on sen verran suuri että kun korotuksia tulee niin tulette huomaamaan että kyllä rahtaaminen virosta lisääntyy huomattavasti

arvoisa herra puhemies

kaikki tiedämme missä me tällä hetkellä olemme siltä osin

arvoisa puhemies minä pahaa pelkään että kun destia oyn osalta hetken päästä ollaan samanlaisessa tilanteessa niin sen jälkeen meillä on uusia kartelliongelmia

meillähän nähtiin että ihan hiljakkoin tuli tuomio asfalttipuolella ja sama tilanne tulee olemaan varmasti maanrakennuspuolella jos destia pääsee yksityisomistukseen

tuulikki ukkolan arvostelua tätä valiokuntaa kohtaan taikka silloin kun sitä muodostettiin niin nyt arvoisa puhemies toivoisin että ed

ukkola sitten perustelee onko tarkastusvaliokunta turha elin ollut koska minun mielestäni täältä nyt löytyy niitä asioita jotka kuuluvat tarkastuksen yhteyteen

siltä osin minun mielestäni on hämmästyttävää jos näitä tällaisia asioita ei tuoda eduskunnassa suoraan esiin niitä laiminlyöntejä mitä valtionhallinnossa tapahtuu täällä kansanedustajien keskusteltavaksi ja otettavaksi kantaa ja ikään kuin ohjeisteta myöskin hallitusta määrätyiltä osin

minun mielestäni on hämmästyttävää kuten valiokunnan mietinnössä on todettu valvirankin osalta millä tavoin hankintoja on tehty missä hankinta asiakirjoja on säilytetty ei ole arkistoitu ja muuta vastaavaa

mutta näyttää siltä että terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei ole välittänyt mistään tällaisista ohjeistuksista jotka koskevat hankintoja koska siellä esimerkiksi sopimuspalveluksista ei ole tehty hankintapäätöksiä eikä niitä ole kilpailutettu vaikka hankintojen arvo on ollut satojatuhansia euroja

myöskin mietinnössä todetaan näitä summia mitä näistä järjestelmistä on koitunut yhteiskunnalle menoja useita satojatuhansia

l siis ei lopu ennen kuin mie sius vedoten tämä asia näyttäisi liikennevaliokunta olkaa hyvä nyt voimme tässä hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa maantielain säännöksiä

minun mielestäni silloin kun puhutaan näin suurista hankkeista ja perustavaa laatua olevista hankkeista niin kyllä kiire ei voi olla syynä sille että asioita hankkeita ei kilpailuteta

tässä on jälleen kerran joutunut pohtimaan tätäkö se raaka markkinatalous teettää

arvoisa herra puhemies

kun luin hallituksen esitystä muistui mieleen se tilanne joka liikenne ja viestintävaliokunnassa oli silloin kun nykyistä maantielakia säädettiin jolloin nimenomaan puhuttiin ilmoittelusta ja ohjeistuksesta esimerkiksi kesäteatteriviitoituksesta ja muusta vastaavasta

kun on kuullut vastalauseen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoron ja myöskin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoron niin kyllä täytyy aika pitkälle olla sillä kannalla nimenomaan lainkuuliaisuuden perusteella että tällä ei varmasti saavuteta sitä mitä arvoisa maa ja metsätalousministerikin on nimenomaan kalastuksen osalta useamman kerran tuonut esiin nimenomaan valvonnan osalta

onkohan tässä ollut mitään merkitystä puunjalostusteollisuuden tekemiin päätöksiin sillä että me olemme tiiviisti emussa mukana euroineen

arvoisa puhemies

toisaalta tietysti on katse suunnattava tulevaisuuteen ja sen perusteella kysyisinkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

silloin valiokunta yksimielisesti muun muassa perusteluissa totesi että sellainen tulisi sallia

julkisuudessa on ollut aika paljon tietoja siitä että nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt että he kasvavat ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle

millä ja miten lapin ja kainuun alueelta tuleva puutavara saadaan kuljetettua jäljelle jääville tehtaille kun rataverkkomme kantavuus ja välityskyky ovat tällä hetkellä sitä mitä ne ovat

se on se yksi ja ainoa keino jolla voidaan tähän tietysti puuttua mutta se halukkuus maksaa tietysti tässä suhteessa voi olla vähäistäkin

nyt näyttää siltä että hallitus on lähtenyt ilmeisesti tiehallinnon haluamaan suuntaan koska tiehallinto ei ole halunnut oikein voimakkaasti noudattaa sitä tahtoa mikä eduskunnalla oli liikenne ja viestintävaliokunnan kannanoton mukaisesti

arvoisa herra puhemies

katsooko ministeri että tällä ensi vuoden budjetilla pystytään sitä vähentämään ja kiinnittämään huomiota siihen että saataisiin näitä nuoria kaidalle tielle jos näin voi sanoa

lakivaliokunnan lisäys hallituksen esitykseen minun mielestäni on järkevä ja korostan myöskin sitä lausuntoa jonka perustuslakivaliokunta on tämän hallituksen esityksen johdosta antanut

eikö nyt pitäisi jo varautua siihen että perusradan kunnostusrahakehyksiä avattaisiin ja kasvatettaisiin niin että turhat paino ja nopeusrajoitukset saataisiin nopeasti pois ja siten pystyttäisiin turvaamaan jäljelle jääville tehtaille riittävä puuraaka aine

eräs asia joka ainakin tuolla maakunnissa huolestuttaa on koulujen kunto erityisesti homekoulujen kunto ja se että yhteiskunnan rahaa erityisesti valtiovallan taholta ei näytä riittävän eikä kunnilla taas ole varaa rakentaa ja peruskorjata niitä

jollakin tavoin tuntuu siltä että asiat eivät ole olleet kovinkaan hyvässä hallinnassa siltä osin jos puhutaan kustannustehokkuudesta

toivoisin kun valiokunta nyt käsittelee tätä uutta hallituksen esitystä että se kävisi läpi sen mietinnön joka silloin aikoinaan laadittiin maantielain yhteydessä koska siinä otetaan huomioon se tosiasiallinen tilanne mikä tuolla syrjäseuduilla esimerkiksi kesäisin tilapäisten kesänäytelmien taikka muitten vastaavien tapahtumien osalta on

viime aikoina tietysti siihen on saatu arvoisan ministerin toimesta ja myötävaikuttamana varmasti vähän parannuksia näin olen ymmärtänyt

arvoisa puhemies

valiokunta on omana kannanottonaan tältä osin todennut että nämä laiminlyönnit ovat erittäin vakavia ja ovat osoittaneet piittaamattomuutta kaikista hankintasäännöksistä

mutta se mitä valiokunnan puheenjohtaja täällä esitti että matkapuhelimen kautta myöskin voitaisiin näitä lunastuksia tehdä varmasti auttaisi monen viehemiehen luvan hankkimiseen

se aiheuttaa sitten sairastumisia ja monessa tapauksessa myös opettajat ovat joutuneet pitkille sairaslomille altistuttuaan tähän homeongelmaan

tällä hetkellä talousrikospuolelle poliisille on saatu jonkin verran lisäystä mutta tällä hetkellä todellinen tulppa on syyttäjäpuolella

eräs asia vielä arvoisa puhemies jota olen aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tuonut esiin on nimenomaan se mihin näitä rahoja käytetään ja minkälaisen ponnen eduskunta aikoinaan hyväksyi ja edellytti nimenomaan näitten varojen palauttamisessa esimerkiksi nykyisille kalastusalueille

toivoisin että ministeri jotenkin valottaisi sitä millä tavoin tähän ongelmaan voidaan puuttua koska kunnat eivät yksin voi kantaa sitä vastuuta

itse jäin pohtimaan vaan sitä olisiko paikallaan pohtia sitä onko näissä toimissa syyllistytty joittenkin taholta sellaiseen toimintaan että olisi pohdittava esitutkinnan käynnistämistä koska jonkun minun mielestäni valtionhallinnossa pitää olla vastuussa siitä minkälaisia päätöksiä tehdään ja siitä jos rikotaan voimassa olevaa lakia sopimuksia ohjeistusta

siinä toivoisin että ministeri vielä terävöittäisi myös otettaan

lopuksi kun täällä on viitattu oikeusministerin kannanottoon nimenomaan siitä että voitaisiin jopa rahalla sovittaa minun mielestäni se ei sovi suomalaiseen yhteiskuntaan lainkaan

meillä on nyt paraikaa esitutkinnassa eräs valtionhallintoon liittyvä tapaus

en väitä että tähän mietintöön liittyvässä tapauksessa olisi mitään rikosta mutta jää vain epäilyksen varjo voidaanko ilman minkäänlaisia sanktioita toimia tällä tavoin valtion veromarkkojen osalta

hallitukseen ja viime kädessä tähän taloon eli ei ole annettu riittäviä resursseja että olisi voinut toimia sillä tavoin kuin hyvään virkamiestapaan kuuluu

näistä läänineläinlääkärin lausunnoista voisi ajatella jos sitä vähän karrikoiden laajentaa että vielä vain puuttuisi se että viralliselta taholta todettaisiin että kantelujärjestelmä on tehoton

ilman kilpailutusta hankitaan ohjelmia eli onko todella puhtaat paperit niillä virkamiehillä jotka näitä päätöksiä ovat tehneet

en lähde edes sellaista asiaa tuomaan esiin että pitäisi harkita ministerivastuulain käyttöä

ihan aluksi yksi toivomus

vuolanteen puheenvuoroa minua hieman hämmästytti se että jos tämä teidän esityksenne tästä ennakkoilmoituksesta koskettaa myös kuntavaaleja niin pidän sitä kyllä aika byrokraattisena liikkeenä

en tiedä onko tästä aikaisemmin toiveita esitetty mutta itse tämän kertomuksen osalta toivoisi sillä tavalla tässä jotta jos se on mahdollista tiedän jotta tämä on aika iso kasa tavaraa olisi vaikka liitetiedostona otsikoittain kanteluiden se teksti mitä se mahdollisesti sisältää

söderman varmasti koska hänellä on seuraava puheenvuoro selvittää sen onko todella tarkoitus että tuolla peräkylällä alajärvelläkin jokainen ehdokas joutuu valtiontalouden tarkastusvirastoon etukäteen ilmoittamaan

mietinnössä on käsitelty myöskin työllistämisasioita ja pohdittu nimenomaan nuorten osuutta tällä hetkellä työttömistä ja siihen on otettu myöskin mietinnössä kantaa

mutta jos miettii sitä että kun kansanedustaja lukee kertomusta niin siitä ei avaudu hirveän paljon mitähän asioita on ollut onko sinä vuonna joku asia käsitelty josta ihminen on mahdollisesti ottanut yhteyttä ja sanonut että seuraapas miten siinä asiassa käy

tuottavuusohjelmasta vielä sen verran kun tässä salissa siitä on jatkuvasti keskusteltu ja hallitus on puolustellut tuottavuusohjelmaansa

mutta sen varmaan sitten oikeusasiamies ottaa toiveena ja laittaa korvan taakse mahdollisesti jos semmoinen voidaan toteuttaa

tässä valiokunnan mietinnössä jälleen kerran todetaan se mistä valtion tuottavuusohjelmassa alun perin oli kyse eli se oli valtion henkilöstön vähentämisohjelma ja sillä perusteltiin että koulutettu työvoima riittäisi myös yksityiselle sektorille

kalmarille kyllä toteaisin että uskon että se taito kyllä tuolla maakunnissa säilyy niin kinnulassa kuin alajärvelläkin

mutta yleensä kun katsoo tuota kertomusta ja tässä olevia asioita niin siinä mielessä siitä pitää antaa kiitosta että tässä nyt ovat kuitenkin kohtuullisesti ajassa nopeutuneet nämä käsittelyt vaikka kanteluiden määrä on lisääntynyt

arvoisa puhemies

nyt lähetekeskustelussa oleva vesilaki on jo vuosien varrella herättänyt monenlaisia tunteita kun suunnitelmista on tihkunut joitakin tietoja julkisuuteen

mielenkiintoista mielestäni oli myös se että heti kun hallitus oli antanut esityksensä alkoivat tulkinnat mitä lakiesitys merkitsee esimerkiksi lisävoiman rakentamiselle

vistbacka tuossa äsken puhui jotta siinä menee suoraan jo ö mappiin sitten liian paljon tavaraa joka sekin vaara on olemassa

mutta ainakin tarkastusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi se että se on suoranainen henkilöstön vähennysohjelma ja on aiheuttanut monessa virastossa ja laitoksessa suuria ongelmia niitten henkilöitten kohdalla jotka vielä ovat saaneet jäädä ja mitä se on käytännössä aiheuttanut

toivottavasti valiokuntakäsittelyssä tähänkin asiaan saadaan sellainen ratkaisu että asiasta ei tarvitse enää esittää erilaisia tulkintoja

en vastusta tätä hallituksen esittämää korotusta mutta sen kyllä sanon vielä kerran että silloin jos mennään nostamaan liikaa siinä tulee väistämättä salakuljetus eteen tulee kontti maakuntaan ja sieltä sitten esimerkiksi jenkkiläistä votkaa ruvetaan välittämään

joko meidän systeemimme ovat toimineet niin hyvin jotta ei ole huomautettavaa paljon siellä eikä isompia möhliä tullut tai sitten tämä järjestelmä on sen tyyppinen ollut jotta siinä oikeusasiamiehen konttuuri on ollut vähän niin kuin siunaaja jotta kaikki on mennyt oikein ja hyvin ja enintään annetaan joku pieni näpäytys jotta olisi voinut hoitaa paremminkin

se on vaikuttanut myöskin siihen että ruuhkia on tullut entistä enemmän ja asiakkaat joutuvat kärsimään

on olemassa pohjavesialueita joilta vettä on otettu ja sitä on jaettu putkia pitkin eri talouksiin ja muihin kohteisiin

ja kyllä se vaan on niin että silloin kun ihminen huomaa että joku toiminta kannattaa otetaan pieni riski että saadaan sitä ainetta myytyä

tätä on tietysti tässä salissa nyt hankala arvioida kummin se on mutta odotan kuitenkin sitä jotta kun uusi oikeusasiamies on nyt verestä ainesta niin voisi myös tehdä mitä ed

joitakin aikoja sitten meidän alueellamme eräälle alueelle oli laadittu metsänojitussuunnitelma jossa oli tarkoitus aukoa lähes umpeen kasvaneita ojia

ihan lopuksi lyhyesti haluaisin todeta että valiokunta on halunnut ottaa kantaa siihen että perustuslaki haluaa taata kaikelle väestölle tasapuolisen mahdollisuuden myös terveyspalveluihin ja tällä hetkellä se valitettavasti kuntien taloudellisen tilanteen johdosta ei toteudu

pulliainen sanoi jotta se miten asiat näyttää on aika merkittävää ja miten ihmiset ovat saaneet oikeutta sitten kun ovat kannelleet koska en usko jotta ne isot niput kantelut on turhaan tehty

kaivinkone olikin ollut avaamassa ojia mutta osa ojista oli jätetty koskemattomiksi eli ojat saivat jatkaa umpeenkasvamistaan

harva se voi myös monia arvoisa herra puhemies

asiaa yritettiin selvittää metsäkeskuksenkin kautta jolloin jonkin ajan kuluttua asiaan tuli selvitys

tätä perustuslain takaamaa yhdenvertaisuusperiaatetta minun mielestäni tulisi korostaa myös valtioneuvoston omissa toiminnoissa

monia asioita itsekin tuossa kun on lukenut ja ihmiset ottavat yhteyttä ja selittävät mistä on kyse niin noin maallikkona tuntuu jotta aina oikeus ei ole toteutunut

pääministeri vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassa todetaan sanatarkasti

ympäristöviranomaiset olivat omin päin laatineet pohjavesialueen suoja aluetta voi sanoa näin että ainakin sen selvityksen mukaan mikä tuli mitä ilmeisimmin tosiaan omin päin omien mittaustensa mukaisesti ja tulkintojensa kautta

harjoitettava maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen toiminnan kannattavuuden viljelijöiden nousevan siis nousevan tulokehityksen ja mahdollistaa kotimaisiin raaka aineisiin perustuvien elintarvikkeiden tuotantomäärien säilymisen nykytasolla

ihan lopuksi ottaisin esiin sen jos ei nyt kritiikin mutta jonkinlaisen epäilyksen valiokunnan taholta tämän lain osalta joka eduskunnassa ilmeisesti tällä hetkellä on

saattaa olla jotta se prosessi on voinut mennä ihan oikein mutta sitten itse se asia on käynyt sillain että se ihminen on vaan luiskahtanut jostakin silmästä pois eikä ole oikeutta saanut

valtiovallan on tultava nyt tähän mukaan ainakin väliaikaisesti niin että tämä kriisi eli konkurssihakemuksen jättäminen pystytään välttämään

lopulta viranomaiset paikallisviranomaiset löysivät tiedostosta kartan josta selvisi että kartalle oli ilmestynyt laaja alue sinisellä raitaviivalla merkittyä aluetta joka oli pohjavesialueen uutta suoja aluetta

minusta tätä pitäisi yhä tarkemmin katsoa ja saada tavallaan luottamus palautumaan siihen jotta laillisuusvalvonta toimii

maataloutta kehitetään perheviljelmäpohjaisena tavoitteena tuottavuuden nostaminen ja elinkeinon kilpailukyvyn paraneminen

valiokunnan käsityksen mukaan silloin kun ohjaus ja rahoitus eriytetään niin se ei ole aina osoittautunut oikein hyväksi

täytyy toivoa että tässä perusopetuksen valtionosuusrahoituksen uudistuksen yhteydessä ei mennä ojasta allikkoon

talonpoikien ahdistus on suuri

eikö nyt olisi aika vaikka tehostaa turvapaikanhakijoitten käsittelyä ja sieltä säästyvät rahat ohjata vaikka heinolan reumasairaalan toiminnan turvaamiseen

arvoisa puhemies

katsooko vastuuministeri että hallitusohjelman talonpoikia koskettava kannattavuuslupaus on toteutunut kun tuolla niin sanotulla kentällä keskustapuolueenkin tukijoukot valistavat että keskustapuolue on ainut talonpoikien turva

nykyisen lainsäädännön mukaan minkäänlaista virallista katselmusta ja päätöstä tällaisen suoja alueen laajennuksesta ei liene tarvinnut tehdä

usein edes maanomistaja ei ole tiennyt omistamallaan alueella tapahtuneesta suoja alueen laajennuksesta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tieto on usein tullut vasta aikojen kuluttua kun joitain tavanomaisia töitä esimerkiksi metsänhoitotöitä on aiottu suorittaa alueella

nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on herättänyt eräillä tahoilla monenlaista keskustelua ja sen seurauksena maahanmuuttoasiaa on hieman käsitelty myös julkisessa sanassa

näitten valtuutuksien osalta voi todeta että ne tuovat kyllä mieleen posti telen tapahtumat kun ne eriytettiin ja tele yhtiöitettiin

tästä alueen käyttökiellosta ei käsitykseni mukaan ole maanomistajille suoritettu minkäänlaisia korvauksia ei ainakaan normaalitapauksissa vaikka joku voi hyödyntää taloudellisesti alueen pohjavettä ja pohjavesivarantoja ottaa

kun hallitus näyttää nyt jääräpäisesti ajavan lävitse nämä valtuutuksien pyyntönsä niin täytyy vain toivoa että siellä ei käy samalla tavoin kuin silloin kun katsastustoiminta yhtiöitettiin ja firmoja alettiin myydä

päivänä joulukuuta viime vuonna ja vasta nyt asia on ensimmäisessä käsittelyssä eikä kaikilla ehkä ole ollut tiedossa hallintovaliokunnan tekemän mietinnön sisältö

nythän suurin osa omistuksista on ulkomailla ja näitä muutamia toimijoita näitä pieniä yrityksiä jotka vielä niin sanottuina perheyrityksinä yrittävät pyörittää katsastustoimintaa nämä yhtiöt yrittävät ajaa hintapolitiikalla nurin taikka niin että pääsevät ostamaan niitä

hallituksen esityksen arvostelu on varmasti ollut paikallaan mutta rehellisyyden nimissä on todettava että hallintovaliokunta on saanut tehtyä hallituksen esitykseen monia välttämättömiä muutoksia jotka ovat mielestäni oleellisesti parantaneet hallituksen esitystä vastaamaan enemmän niitä näkemyksiä joita minulla on asian suhteen

nyt lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä pohjaveden osalta on joitakin tarkennuksia

ministeri on todennut että tämä on hyväksyttävää mikäli olen julkisesta sanasta ymmärtänyt oikein vaikka hallinto oikeus kumosi laittomana tämän päätöksen

puuttuisin nimenomaan hallituksen esitykseen ja perustuslakivaliokunnan mietintöön siltä osin että odotetaan ohjeistusta oikeusministeriöltä nopealla aikatahdilla koska nyt on vaalit aika pian

katsooko ministeri kiviniemi että tällaiset yhdistämiskulut kuuluvat kunnan toimivaltaan ja ovat täysin hyväksyttäviä

itse arvioisin että tulevaisuudessa maailmalla monilla alueilla tulee olemaan puutetta puhtaasta vedestä ja siitä tullaan taistelemaan vuosien saatossa jopa niin sanotusti verissä päin

valiokunnan perustelut siltä osin kun hallituksen esitystä on muutettu ovat myös monilta osin ymmärrettäviä kuten

lupaukset ovat hyviä ja uskon että ministeri on ihan todella yrittänyt viedä näitä asioita eteenpäin eussa mutta realiteetti vaan on jokapäiväisessä elämässä valitettavaa tuolla provinssissa